valtioneuvostossa taas parlamentarismi tarkoittaa sitä että eri puolueiden edustajat osallistuvat siihen valmisteluun ennen valtioneuvoston päätöksentekoa ja tässä näyttäisi olleen isompi ero aikaisempiin kierroksiin verrattuna

olen kahdella kierroksella ollut mukana ulko ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan jäsenenä ja siellä selontekotekstiä myös näiden puolustusvoimia koskevien konkreettisten muutosten osalta on katsottu tarkkaan läpi ministerivaliokunnassa

silloin ei toki ole ollut kysymys tämmöisestä isosta kokonaispaketista puolustusvoimauudistuksesta vaan hiukan rajatummista hankkeista mutta joka tapauksessa niitä on tällä pääministerin vetämällä utva kokoonpanolla käyty läpi hyvinkin tarkkaan

tällä kertaa taas se tilanne oli sen kaltainen että käsittääkseni myös ministerivaliokunnalle tuo tuotiin kovin valmiina pakettina eikä siihen tosiasiallisesti voitu muutoksia tehdä eikä voitu käydä myöskään ryhmien sisällä sitten juuri neuvonpitoja ovatko ne perusteet oikeat joilla tämä kokonaispaketti esitetään ja miten on valittu vaikkapa näitä varuskuntia joukko osastoja joita joudutaan lakkauttamaan tai yhdistämään

tältä osin voidaan tietysti sanoa että tuo aikaisempi menettely on ollut parlamentaarisempi tai kollektiivisempi mutta toisaalta niin kuin totesin silloin ei ole ollut tämmöistä kokonaisuudistuksesta tai paketista myöskään kysymys

tuo kontaktiryhmä ei saanut etukäteen näitä konkreettisia ratkaisuja puntaroidakseen vaan tarkkaan pidettiin huolta siitä että vasta sitten kun ministerivaliokunta oli linjaukset tehnyt nuo esiteasiat esiteltiin kontaktiryhmälle

siinä ehkä kontaktiryhmän puheenjohtaja kanerva antoi vähän väärää sävyä kun korosti sitä että kontaktiryhmä sai kaiken pyytämänsä tiedon mutta kun se tulee sen päätöksenteon jälkeen niin sillä ei ehkä ole ihan sitä merkitystä jota siltä on haettu

mutta tästä sisällöstä pari sanaa

edelleen täällä kuitenkin näistä suurista linjoista tuossa kontaktiryhmässä löytyy aika hyvä yksimielisyys ehkä perussuomalaisia lukuun ottamatta

sen sijaan aika yhdensuuntaista käsitystä on siitä että voidaan materiaali investointeja säästää määräaikaisesti ja voidaan logistiikkaa uudistaa tukipalveluja järjestää uudelleen johtamisrakennetta madaltaa ja näistä tulee kymmenien miljoonien eurojen pysyvät säästöt

viime viikolla oli iltakoulu ministeri virkkunen on pitänyt tiedotustilaisuuksia ja tänään linjannut uudella tavalla tätä kuntauudistuksen jatkotyötä ja lukuisat hallituspuolueiden edustajat varsinkin sosialidemokraattien puolelta ovat todistaneet mitä hallitusohjelmaan on kirjoitettu ja miten tätä uudistusprosessia lähdetään viemään liikkeelle että siinä ei ole kysymys pakkoliitoksesta eikä runttaamisesta vaan huolella eteenpäin vietävästä uudistuksesta

määrätietoisuuttahan osoittaa tuo hallitusohjelman kirjaus ja se että kyse on jatkosta jo kaksi vaalikautta harjoitellulle paras hankkeelle

paras ykkösen aikaan itse olin käynnistämässä sitä

sitten voidaan varmaan objektiivisestikin sanoa että paras kakkonen oli sitten lepsumpi kuin oli aikoinaan ajateltu että edellisellä vaalikaudella oli aika sekavaa se eteneminen mutta toki samassa prosessissa ollaan edelleen mukana

minusta olisi tässäkin esiin tulleiden seikkojen valossa aika tehdä kokonaisselvitys siitä mitenkä suomessa laillisuusvalvontaa voitaisiin saada osuvammaksi

ennen kaikkea on kysymys siitä että reagointitapoja olisi enemmän juuri siinä että ihmiset pääsisivät oikeuksiinsa että se ei tulisi pelkkänä myöhäisenä huomautuksena vaan että todella pyrittäisiin siihen että oikeus toteutuisi

näistä ensimmäisistä iskuista on tavallaan vedetty liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ja nyt toivoisi että tämä tasapainoisempi kuva leviää myös kuntapäättäjien keskuudessa

herra puhemies

euroopan unioni euroalue on jo toista vuotta kulkenut kriisistä toiseen ollut rahoitusmarkkinoiden pompoteltavana ja niin kuin keskustelussa on useasti todettu perussyy on siinä että valtiontaloudet eivät ole terveitä tai merkittävä osa euroalueen valtiontalouksista ei ole terveellä tolalla

samalla kun mietitään tätä kansallista ihmisoikeuselintä koordinoivaa elintä olisi hyvä aika ehkä miettiä koko oikeuskanslerin oikeusasiamiehen roolia tältä kannalta miten voitaisiin siihen alkuperäiseen ideaan palata että kohtalaisen nopeasti myös nämä ihmiset jotka kantelevat saavat oikeutta

eduskunnan yksinkertaisen enemmistön valtaa säätää kuntarajoista rajoittaa juuri tuo kuntalaisten itsehallinnon periaate ja sen vuosikymmenten tulkintakäytäntö

siinä eduskunnan oikeusasiamies teki pari vuotta sitten kertomuksessaan katsauksia siihen minkä tapaisia eräänlaisia oi keuksien palauttamiskeinoja tai neuvottelumenettelyjä ja vastaavia olisi käytössä muissa maissa

laajamittaiset pakkoliitokset eivät istuisi itsehallinnon perustuslain suojaan mutta asiallisesti perusteltu ja asukkaita kuunnellen tapahtuva kuntarakenteen kehittäminen on ohjaavalla lainsäädännöllä mahdollista

liiallinen riippuvuus velkojista johtaa sitten tällaiseen kierteeseen eikä vielä voida sanoa varmuudella johtivatko nämä viikonlopun ratkaisut pysyvämpään ratkaisuun mikä olisi kaikkien osapuolten kannalta varmasti toivottavaa

mutta selvästikin kaivattaisiin vähän kokonaisvaltaisempaa arviota siihen mitä vielä voitaisiin tehdä laillisuusvalvonnan tehostamiseksi tässä meikäläisessä mallissa jossa on sekä oikeuskansleri valtioneuvoston puolelta että eduskunnan oikeusasiamies ja sitten kasvava joukko näitä erillisiä asiamiehiä jotka valvovat myöskin eri sektoreilla lainsäädännön toteutumista ja kansalaisten pääsemistä oikeuksiinsa

suuressa osassa maata tällaiset elinkeino ja väestöpohjaltaan riittävän vahvat seutukunnat erottuvat niin kartalla kuin ihmisten arkisessa asioimisessakin

tämä on välttämätöntä jotta kreikan talous jotenkin tuosta loppuvelasta selviäisi eikä olisi jatkuvan lisäluototuksen varassa

sijoittajan vastuu ongelmamaiden luototuksen riskeistä pitää saada toteutumaan myös jatkossa ja sen vuoksi on tärkeää että se säilyy tuossa pysyvässä mekanismissa järjestetään tuleviin velkakirjoihin yhteistoimintalausekkeet jotka mahdollistavat velkaleikkaukset maksukyvyttömyyden tilanteessa

toisaalta toisaalla on maaseutualueita joissa tasakokoisten pienten kuntakeskusten verkkoa riittää joka ilmansuuntaan eikä selviä keskuskuntia ole

suurten kasvukeskusten ympärillä joihin viittasin metropolialueen ja tampereen osalta järkevä kuntaverkko voi rakentua esimerkiksi säteittäin kehityskäytäviin ja satelliittikaupunkien varaan että ei tehdä sitä monen sadan tuhannen asukkaan möhkälettä vaan muodostetaan luontaisia lähellä toisiaan olevia vähän nykyistä reilumpaa kuntakokoa

kun roimaan velkasaneeraukseen joudutaan menettävät sekä alkuperäiset valtion rahoittajat että tulevaisuudessa todennäköisesti myös myöhemmin pelastusoperaatioon rientäneet

pitää muistaa että koko suomen valtionvelka on vain vähän päälle puolet siitä ja kansantaloutena kreikka ei ole kovinkaan paljon suomea isompi

vain kansainvälinen valuuttarahasto imf on selvemmillä vesillä kun se voi ottaa tai periä saatavansa päältä

minusta kiireellisintä on edetä sosiaali ja terveyspalveluissa riittävän väestöpohjan turvattuihin peruspalveluihin niin edellä ministeri risikkokin viittasi

täällä on paljon puhuttu siitä riskistä että ongelma vyöryy välimerelle naapurimaihin joissa valtiontalouden tilanne on samansuuntainen

tärkeää on pyrkiä siihen että tuo euroopan pysyvä vakausmekanismi pääsisi saman tyyppiseen asemaan kuin imf että se järjestämälleen erityisluototukselle saa varman maksun vaikka joutuu sitten kylläkin sitä odottamaan

toisessa vaiheessa valtionosuuksissa ja veron tasauksissa miksei myöskin itse kuntalakia kehitettäessä on päästävä eroon vanhentunutta kuntajakoa liiaksi suosivista erityissäännöksistä

selvää on että jos tauti tarttuu portugaliin ja espanjaan puhutaan sitten jo sadoista miljardeista tarpeena ja italian osalta vielä suuremmista summista

kunnat ja maakunnat on patistettava rakentamaan tulevaisuuden kuntia tosimielellä ja siinä on pidettävä huolta myös toimivasta kuntalaisten kansanvallasta

velkojen isoista saneerausprosenteista joita tässä esimerkiksi edustaja soini on toistuvasti tuonut ratkaisuksi että pannaan järjestään sitten roisiin velkasaneeraukseen nuo ongelmamaat koituu raskaita luottotappioita monille rahoituslaitoksille

valitettavasti jälleen maksumiehiksi pannaan tavalliset palkansaajat ja eläkeläiset sekä kreikassa että myös muualla euroopassa suomi mukaan lukien

jos me liikelaitostamme ulkoistamme kovasti toimintoja niin se johtaa siihen että tämä kuntalaisten ja luottamushenkilöiden kautta välittyvä kansan ääni ei mene perille

ja kyllä himmeleitä pystytään yhden kunnankin sisään rakentamaan se on myöskin muistettava varoituksen sanana

riskiarvioissa eivät riitä kreikan jo tiedossa olevat velkapapereiden arvonpudotukset vaan on puristeltava pehmeitä myös muille ylivelkaantuneille maille annetuista luotoista

keskustelussa on viitattu jo useamman kerran siihen että olisi oikeudenmukaista että osan taakasta jakaisivat myös kreikalle avokätisesti lainaa myöntäneet yksityiset pankit

financial times oli julkisista tiedoista reilu kuukausi sitten laskenut euroopan merkittävimpien pankkien mahdollisia pääoman alaskirjauksia euroalueen ongelmamaiden velkaleikkausten vuoksi

nyt kun tälle uudelle hankkeelle ei ole vielä lyhennettä nimetty niin täytyy ottaa tässä tekijänoikeudet käsiin ja kun tässä on kysymys tulevaisuuden turvallisten palvelujen kuntien rakentamisesta niin minä tekisin näille tämmöisen maanläheisen lyhenteen kuin tupa

siellähän suurimmat luotottajat ovat ranskalaiset ja saksalaiset pankit mutta onhan siellä tietysti iso osa myös kreikkalaisia rahoja

jos päälle lasketaan sitten ne arviot mitä aiheutuu siitä ulkomaankaupan tyrehtymisestä joka näissä isoissa velkasaneeraustilanteissa tulee vastaan niin joudutaan kertoimia lisäämään näiden miljardien päälle

tämä on ehkä unohtunut tuossa keskustelussa että sen osalta luottohanojen tiukentaminen tai saatavien vaarantaminen johtaisi kreikan sisäisen tilanteen kärjistymiseen vielä jyrkemmin ja nopeammin kuin tämä kansainvälisen tervehdyttämisohjelma

se yhdistäisi myös tätä ideologista taustaa voisi ehkä keskustaakin alkiolaisia perinteitä ja sosialidemokraattien vanhoja mäkitupalaistorppariperinteitä kunnioittaa

mutta se kuvaa myös sitä että kun on turvallinen riittävän iso kuntakoko niin se myös pystyy lähelle ne hyvät ja turvallisesti tuotetut palvelut toimittamaan

on todella yhdestoista hetki lähteä rakentamaan sellaisia malleja joissa sitten kohtuudella myös nämä tuottoa riskistä saaneet rahoittajat pankit joutuisivat maksamaan siitä riskistä ettei kaikkea pistetä veronmaksajien piikkiin

kun velkasaneeraukseen mennään luonnollisesti on oltava selvä toimintamalli siihen miten seuraavassa aallossa pidetään pystyssä rahamarkkinoiden toiminta ja estetään taloutta romahduttavat ketjureaktiot mallia lehman brothers

parhaat näistä luetelluista pystyvät hankkimaan yksityissektorilta tätä lisärahoitusta mutta suuri osa joutuisi valtion pankkituen varaan ja sitä peliä juuri näissä isoissa ratkaisuissa nyt käydään

jokaisessa maassa tietysti joudutaan tekemään kansallisesti tämä ratkaisu yksittäisen valtion luotosta kreikalle mutta ennen kaikkea vaaditaan toimia euroopan unionin tasolla jotta vastaavilta ongelmilta tulevaisuudessa vältyttäisiin

myös kohtalaisen hyvässä jamassa olevat saksan ranskan kaltaiset valtiontaloudet pelkäävät näitä isoja pankkitukien kautta tulevia vastuita ja pyrkivät sen takia näihin kollektiivisempiin rahoitusjärjestelyihin

euroopan sosiaalidemokraattinen puolue vaati viime viikolla nopeita toimia sekä näistä taloudellisista syistä että moraalisista syistä kreikan tukemiseksi mutta asetti selväksi ehdoksi sen että edettäisiin kolmessa isossa asiassa

euroopassa vedotaan maihin solidaarisuuteen siitä puhutaan esimerkiksi saksassa että tämä tuki ongelmamaille on tämän vuosikymmenen marshall apua ja että kun aikoinaan länsi eurooppa on saanut marshall apua nyt on vuoro keskenään toisiaan auttaa

euroopan päämiesten euroopan komission euroopan keskuspankin pitää lähteä liikkeelle ensinnäkin rakentamaan uudenlaista eurooppalaista mekanismia taloudellisesta yhteisvastuusta

siinäkinhän me tietysti erotumme että me emme saaneet aikoinaan sitä marshall apua ja ei ainakaan siitä historiallisesta velvoitteesta tule tarvetta osallistua yli omien päätöstemme mihinkään yhteisvastuun kantamiseen

on puhuttu eurobondien euroluottojen järjestämisestä joilla sitten tähän yhteiseen alueeseen tukeutuen saataisiin halvemmalla rahaa valtiontalouksien kuntoon laittamiseksi ilman että muiden valtioiden veronmaksajat joutuisivat sitä tekemään

mutta toki meillä on yhteinen vastuu siitä että euroopan taloustilanne ja euroalueen taloustilanne saadaan oikenemaan kasvu ja työllisyys taas liikkeelle

ja kolmanneksi voimakkaammalla finanssisääntelyllä rahoitusmarkkinoiden sääntelyllä estetään sitten spekulaatioiden kehittäminen järjettömiin mittasuhteisiin

tästähän on keskusteltu jo nyt puolitoista vuotta mutta mitään konkreettista tuntuvaa ei ole vielä saatu aikaan

no tätä poliittista keskustelua käydään nyt kussakin maassa

ensinnä tuosta verotuksesta

kun edelliskerralla tasavallan presidentin palkkiota tarkistettiin oli perustuslakivaliokunnassa keskustelua tuosta perusteesta että onko enää nykymaailmassa kestäviä perusteita sille että presidentin palkkio on verovapaa vai pitäisikö se saattaa samalla lailla verotettavaksi kuin vastaavat muut ansiotulot

södermanin viittaamista perustuslaillisista syistä on myös poikkeuksellinen järjestely että valtion sijasta tämän ison luoton kreikalle antaa kreditanstalt fur wiederaufbau sodan jälkeen perustettu valtavan kokoinen jälleenrakennuspankki kfw jota reittiä käyttäen voidaan sanoa että se ei olekaan nyt saksan valtio joka luotottaa vaan se on tällainen tosin valtion käsissä oleva luottolaitos

nyt presidentti niinistön avaama keskustelu tulee varmaan tulevaisuudessa ottaa vakavasti että olisiko syytä sitten siirtyä samanlaiseen verotukseen kuin vaikkapa ministerien tai kansanedustajienkin osalta tapahtuu

tällä voidaan selvitä saksan perustuslain ongelmista mutta edelleen jää kysymys siitä miten eun perussopimukset tätä järjestelyä tulkitsevat miten sitä pidetään hyväksyttävinä

aivan kuten edustaja zyskowicz totesi niin se taho jonneka sitä ilmeisesti presidentti niinistökin halusi ensisijaisesti kohdentaa nämä yrityselämän johtajat jotka itse voivat pitkälti määritellä palkkiotasonsa ovat olleet hiljaa tai periaatteessa korkeintaan myöntyväisiä eivät millään käytännön toimilla

toki saksan kansantalous on tiiviimmin kytköksissä kreikan kansantalouteen kuin suomen mutta siellä selvästi kritiikki on noussut sekä hallitusrintamasta että sosiaalidemokraattien sisällä siitä että saksalaiset eivät halua maksaa toistamiseen saksalaispankkien spekulaatiosta

siitä ei olisi järkeä tai hyötyä kansantaloudelle tällaisessa tilanteessa ja se olisi myös tulonjaon kannalta epäoikeudenmukaista että lähdettäisiin pienituloisten palkkoja leikkaamaan

ja siellä spdn puheenjohtaja sigmar gabriel on samoin kuin tämä euroopan sosiaalidemokraattinen puolue vaatinut rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa ja nopeita toimia tämän rahoitussääntelyn vahvistamiseksi

miten sitten tämä tilanne oikaistaisiin niin että käännettäisiin takaisin katseet sinne yrityselämän kohtuuttomiin palkkiotasoihin

siellä ei ole otettu lopullista kantaa siihen miten hallituksen tukipakettiin suhtaudutaan mutta näitä neuvotteluja käydään siitä mitä sikäläinen hallitus lupaa sitten jatkossa tehdä juuri näiden isojen uudistusten aikaansaamiseksi

no täällä tähän voidaan tietysti vaikuttaa yleisen keskustelun kautta mutta ennen kaikkea nyt kannattaisi kysyä omistajaohjauksesta vastaavalta ministeriltä mitä valtio tekee niiden yhtiöiden osalta joissa meillä on edustajia palkkiotoimikunnissa nimitysvaliokunnissa

myös saksan liittopresidentti horst köhler joka on kristillisdemokraatteja lähellä taustaltaan ja on aikaisemmin toiminut kansainvälisen valuuttarahasto imfn johtajana on ottanut saman linjan periaatteessa kuin eurooppalainen sosiaalidemokratia

perustuslakivaliokunnan näkökulmasta keskeinen asia tuolla oikeusministeriön pääluokassa on oikeudenkäytön helpottaminen se että tavalliset ihmiset saisivat oikeudellisiin pulmiinsa apua kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisella hinnalla

siinä on se suuri ongelma että meillä on ihan oikean suuntaisia toimia tuossa ministeri esittänyt ja hallitusohjelmassa että työkalut saadaan kuntoon tietojärjestelmät työvälineet koulutus mutta se iso asia olisi että prosessit oikeudenkäynnit pitää saada taloudellisemmiksi tehokkaammiksi

se koskee näitä peruspalkan luonteisia vuotuisia toimitusjohtajan palkkoja mutta sitten erityisesti myös optiotuloja ja erilaisia kannustinrahoja

hän korosti että sen kaltainen finanssikapitalismi jota tänään nähdään pohjautuu liiaksi uhkapelin tyyppisiin toimiin lainarahalla

se vaatii isoa muutosta jossakin määrin prosessilainsäädännössä mutta ennen kaikkea siinä että tuomioistuimia johdetaan tehokkaammin ja keskitytään olennaisiin asioihin

hän vaatii samoin nopeasti tiukempia toimia finanssiregulaation vahvistamiseksi ja tällaisten vaarallisten rahoitusmarkkinatoimien kieltämiseksikin jopa

tässä kannustaisin kyllä tämmöisen nopean iskuryhmän liikkeelle laittamiseen että todella keskitytään siihen että oikeutta saadaan nopeammin tavallisen kansankin asioissa ja kohtuulliseen hintaan

nyt voitto kanavoitui protestiääninä perussuomalaisille

politiikan keskeisissä sisältökysymyksissä tuloerojen hillitsemisessä verolinjoissa työttömyys ja eläketurvan kehittämisessä työllisyyspolitiikassa oppositio demareista perussuomalaisiin löysi kuluneella kaudella pääosin yhteisen sävelen

hän toteaa että meidän täytyy riisua itsemme näistä rahoitusmarkkinoiden joukkotuhoaseista viitaten juuri näihin johdannaisiin joissa riskit siirretään väärille tahoille

liikaa on nyt tätä kaavamaista ajattelua että kun tuomioistuinverkkoa harvennetaan on sitten kysymys käräjäoikeuksista hovioikeuksista tai hallinto oikeuksista niin siitä tulevat ne säästöt kun tosiasiassa pystyttäisiin nykyiselläkin verkolla kohdentamalla oikein se juristityövoima ja tuomioistuinten työ saamaan parempaa tulosta aikaan loitontamatta kansalaisista näitä oikeudenkäyttölaitoksia

ja edelleen hänkin on asettunut kannattamaan kansainvälisten rahoitustransaktioiden verottamista joka hillitsisi näitä spekulaatioita ja samalla toisi oikeudenmukaista tapaa rahoittaa näitä eurooppalaisia ponnisteluja ja myös kansallisvaltioiden vakautta

eurokriisin hoidossa muutos on jo vauhdissa kun sosialidemokraattien voimin pantiin sulku kreikan portugalin tai muiden maiden tuleville tukipaketeille

kuntien ja kuntasektorin merkitys kansalaisten peruspalvelujen tuottamisessa on suomalaisessa yhteiskuntamallissa erinomaisen suuri

tämä merkitsee stoppia tasaverokehitykselle varsinkin isojen pääomatulojen verojen kiristämistä ja verohelpotusten keskittämistä pieniin ansio ja eläketuloihin

mutta outoa on että suomen hallitus jossa kuitenkin on näiden saksan kristillisdemokraattien veljespuolue ja saksan liberaalidemokraattien veljespuolue myöskin hallituksen johdossa ei ole tällä painolla nostanut esiin näitä vaatimuksia eurooppalaisen talousjärjestelmän kehittämisestä tai finanssiveron käyttöönotosta

näen sekä hallituksen tiedonannossa että hallintovaliokunnan vastauksessa pyrkimystä vankentaa tätä uudistuksen perustyötä siitä mitä se nyt on alkuvaiheissa ollut

sosialidemokraatit pitävät näitä toimia välttämättöminä ja suhtautuminen tähän esitettyyn rahoituspakettiin riippuu paljolti myös niistä ja tietysti myös niistä ehdoista mitä kreikan rahoittamiselle asetetaan ja miten niitä pystytään valvomaan

tarvitaan huolellista perehtymistä jo tehtyjen laaja alaisten kuntauudistusten kuntien yhdistymisten kokemuksiin

päinvastoin ikäihmisten hoivaan ja terveydenhuollon kipupisteisiin on kaavittava lisärahoitusta ja palvelujärjestelmiä korjattava tehokkaammiksi

tarvitaan tietoa siitä mihinkä ollaan menossa jotta varmuudella otetaan nämä varmat askeleet oikeaan suuntaan

käydystä keskustelusta jo käy hyvin ilmi että tämä vahva peruskunta terminä ei riitä ratkaisuksi näihin moniin ongelmiin että meillä näkyy olevan kovin erilaisia käsityksiä siitä mitä vahvalla peruskunnalla tarkoitetaan

pitkittyneen työttömyyden vähentämiseksi on siirryttävä nopeasti pohjoismaiseen aktiiviseen työllisyyslinjaan ja siitä tuossa ohjelmassa on selviä merkkejä erityisen positiivisena tuo nuorten yhteiskuntatakuu ja sen käyttöönotto

arvoisa puhemies

kaikissa näissä politiikan isoissa linjoissa vanhojen hallituspuolueiden kokoomuksen ruotsalaisten ja vihreiden on tunnustettava kansalaisten viesti ja tuntuvan muutoksen tarve

me tarvitsemme myös laajempaa yhteistyötä tämän hankkeen eteenpäinviemiseksi ja sitähän on tässä myöskin monilta puolin salia korostettu että parlamentaarinen työ tämmöisessä perustavassa lainsäädännössä sen valmistelussa on tärkeää

yhteisenä tavoitteena on saada talous ja työllisyys kohenemaan vauhdilla ja varautua edessä odottavien esimerkiksi ikääntymisen ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuomien ongelmien voittamiseen

hallintovaliokunta tähdentää tiedonantoon viitaten että yhdenvertaisten julkisten palvelujen varmistamiseksi koko maassa on vahvistettava kuntia ja viittaa siihen että voimassa olevan kuntajakolain mukaan kuntajaon kehittämisen tavoitteena on jo nykyisin elinvoimainen alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva kuntarakenne

tässä puhutaan sitten työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta jolla on taloudelliset ja henkilöstövoimavaroihin perustuvat edellytykset vastata kunnan asukkaiden palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta

oleellista on koko ohjelman nopea ripeä liikkeellelähtö

siellähän on lisähenkilöstön palkkaamista näihin avaintehtäviin on tietojärjestelmien uusimista yhteistyön kehittämistä viranomaisten välillä tiedonvaihdon nopeuttamista ja toimintatapojen uudistamista jotta tämä rajusti kasvanut ongelma saadaan hallintaan

no tämä on varmasti lähinnä sitä mitä voidaan tällä hetkellä määritellä vahvasta peruskunnasta ja noita kriteereitä väestöpohjan yhdyskuntarakenteen ja muiden tekijöiden osalta ollaan valmistelemassa

tärkeää on pitää kaiken aikaa mielessä se perustuslain velvoite että siellä puhutaan kuntalaisten itsehallinnosta ja sen nauttimasta perustuslain suojasta

lainkäyttö on saatava nopeammaksi ja halvemmaksi

tämän muodostettavan kunnankin pitää olla sen kaltainen asukkaiden yhteisö että voidaan puhua kuntalaisten yhteisestä organisaatiosta ja siellä rakennettavasta kuntademokratiasta